valiokunta kantaa mietinnössään huolta myös veikkauksesta ja lausumassaan edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin ulkomaisten peliyhtiöiden suomessa tapahtuvan laittoman markkinoinnin estämiseksi

itse asiassa asetin selvitysmiehen toimiessani urheiluministerinä selvittämään juuri tätä kysymystä ja tietojeni mukaan ihan lähiaikoina ministeri haglundille tullaan tämä selvitys luovuttamaan

arvoisa rouva puhemies

koska keräämme tuloja viisaalla tavalla oikeudenmukaisella tavalla laajennamme veropohjaa niin sen vuoksi me voimme tehdä erilaisia arvovalintoja kuin hallitus tekee

myös nuorisopuolelle saimme veikkauksen purun ansiosta vähän alle miljoonan lisävoimavaroja ja ne tulemme suuntaamaan sellaisiin hankkeisiin tai avustuksiin joilla pystymme työllistämään nuoria ja turvaamaan nuorten mahdollisuuksia harrastaa

tämä on se yhtälö tulopuolelta ja sillä rahalla mitä me teemme ja mikä mahdollistaa meidät tähän vastuulliseen sopeutukseen me teemme sitten toisaalla panostuksia

edustaja kankaanniemi kaikella tällä mitä edustaja heinäluoma tuossa kertoi me saamme aikaan mittavat panostukset siihen että alkaa syntyä työpaikkoja tässä

me teemme investointeja me pystymme korjaamaan lasten työpaikkoja eli kouluja ja päiväkoteja kirjastoja rakentamaan ihmisille koteja

me pystymme väyläverkkoon panostamaan pystymme turvaamaan niitä todella tärkeitä työllisyysmäärärahoja mitä perussuomalaiset vastoin vaaliohjelmaansa ovat leikkaamassa ja me pystymme tekemään uusia avauksia kuten esimerkiksi rinteen työllisyysmalli joka sitten tuo omalta osaltaan lisää tuloja valtiolle ja vaurautta tähän kansantalouteen

tulee aika vaikea tilanne puhemies olin sanomassa monelle pienituloiselle kun hallitus tekee arvovalintoja niin että leikataan sieltä sitten niiltä keillä muutenkaan ei ole varaa otetaan heiltä pois sosiaalietuuksia

no sitten näillä tuloilla mitä edustaja heinäluoma tuossa kuvasi useassa puheenvuorossa pystymme myös investoimaan koulutukseen tutkimukseen tuotekehittelyyn tulevaisuuteen

me perumme hallituksen tekemät julmat säästöt epäviisaat säästöt koulutukseen ja pystymme myös satsaamaan esimerkiksi kulttuuriin tämänkaltaisena asiana kansalaisjärjestön toimintamahdollisuuksiin ympäristöön kaikkeen tähän

todellakin on erittäin hyvä että tällä kaudella opintotuki tullaan sitomaan indeksiin ja minä haluan kyllä tässä kiittää myös suomalaisia opiskelijoita siitä sisukkuudesta mitä he osoittivat säätytalon edessä

kun tässä puhutaan imfstä niin täytyy varmasti myös muistuttaa siitä että se on ottanut hyvin kriittistä kantaa muun muassa suomen koulutusleikkauksiin aivan kuten myös me olemme siitä vahvasti huolta kantaneet

minä toivon tässä on nyt koko joulukuu aikaa käydä tätä budjettikeskustelua että edustaja kankaanniemi nyt sitten tutustuu näihin ja käy näitä läpi ja toteaa toivottavasti niin kuin useassa kohdassa täällä olette sanonutkin että ihan järkeviä ehdotuksia

mutta puhemies pyysin tämän puheenvuoron muun muassa siksi että täällä aiemmissa puheenvuorossa jälleen kerran annettiin hieman väärää totuutta opposition verolinjoista

mutta minä kyllä sanon että tämä kokonaisuus on hyvä tasapainoinen kestävä ja tarjoaa oikeudenmukaisemman tien sopeuttaa taloutta kantaa vastuuta velkaantua vähemmän ja ennen kaikkea luoda niitä työpaikkoja luoda niitä työpaikkoja koska tämän hallituksen pahin virhe tässä tilanteessa on se että tämä asia laiminlyödään

otamme mukaan finanssisektoria ja ennen kaikkea lisäämme työllisyyttä niin että verotuksen keventämisellä keventäisimme nimenomaan pieni ja keskituloisen palkansaajan ja eläkeläisen verotusta mikä olisi hyvin järkevää politiikkaa

suomi nousee vain ja ainoastaan työllä ja siksi me olemme tehneet vakavasti tosissamme työtä tämän eteen ja meillä on tässä realistinen vaihtoehto

minun on kyllä pakko toistaa että tästä idealtaan järkevästä yliopistouudistuksesta ei saa sitä fantastista jos tämä rahoitus on fantasiaa

myös ministeri on tätä rahaa yrittänyt saada mutta onko se sitten ministeri katainen se ainoa joka pitää hallituksen linjaa yllä kaikessa ja kaikissa pääluokissa

arvoisa ministeri se on se ongelma että tässä ja nyt yliopistoilla käytännössä näennäisesti jaetaan saman suuruisia summia kuin tänä vuonna tulevana vuonna mutta tosiasiassa ne ovat miinusmerkkisiä

kammottava tilanne

kyllä minä ainakin olen saanut ihan myönteistä palautetta opiskelijoilta sen suhteen että tämä opintotuki sidotaan indeksiin

mutta arvoisa edustaja eerola teidän olisi kannattanut koettaa sitä asiaa mitä sdp teki

nuorisotakuu toteutuu

nämä vaihtoehtobudjetit ovat salissa näillä näkymin hieman sen jälkeen tämän marraskuun puolenvälin kieppeillä ja meiltä tulee silloin kattava vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

kaksi tärkeää aihealuetta asunto ja viestintä

me näemme että tässä tilanteessa leikkauspolitiikka ei johda mihinkään ja että tässä tilanteessa me tarvitsemme voimakkaampia panostuksia työllisyyden eteen

me tarvitsemme ihmisille lisää kohtuuhintaisia koteja ja kaiken kaikkiaan asuntomarkkina on saatava tätä päivää toimivammaksi

kaikki tiedämme että tähänhän ei yksin vastata vain niillä toimenpiteillä mitä valtio tekee budjetissaan vaan totta kai erilaisilla toimilla mitä kunnat tekevät rakentajat tekevät rakennuttajat ja valtio yhteisvoimin on varmasti mahdollista saada tähän asiaan sitten myös vauhtia

kaiken kaikkiaan tässä budjettiesityksessä oikeastaan asuntojen uudistuotantoon kohdistuvat toimet linjattiin pitkälti jo kehysriihessä viime keväänä ja silloin tehtiin hyviä ratkaisuja joista suuri osa on jo toteen pantu nimenomaisesti valtion tukeman tuotannon lisäämiseksi parantamalla valtion tukia niiden ehtoja

jos te puhutte suurten varallisuuksien lisäverottamisesta niin miten te mahdoitte äänestää ihan hetki sitten näiden suurten perintöjen verotuksesta

keskustelu päättyi

sanat ja teot

me kaikki haluamme että erityisryhmille vanhuksille vammaisille muistisairaille nuorille opiskelijoille syntyy koteja

samoin kaikkea ei ole vielä tässä budjettiesityksessä tehty mutta lainsäädäntötyö parhaillaan liittyen tähän asuntojen uudistuotantoon on käynnissä ministeriössä

urakka ei ole helppo teknisesti ja sisällöllisestikään ja siksi joudumme vielä marraskuuhun asti odottelemaan mutta tähän tosiaan olemme nyt satsaamassa paljon

sitten hyvät ystävät arvoisa puhemies olen tässä uutena ministerinä puhunut aika paljon lähiöistä

olen pyrkinyt kartoittamaan niitä keinoja joilla lähiöitä voidaan kehittää sillä se ei ole yhdentekevä asia

lähiöissä asuu puolitoista miljoonaa suomalaista se on puolentoista miljoonan ihmisen koti ja siksi minusta on tärkeää nostaa lähiöt keskiöön ja siksi olen esimerkiksi laatinut tämmöisen lähiöviitoset ohjelman jossa eri näkökulmista viidestä eri näkökulmasta katsellaan mitä kaikkea voimme tehdä jotta lähiöt voisivat olla hyviä paikkoja niinhän ne ovatkin eli siis tavallaan nimenomaan parempia asumisympäristöjä ja myös sitten kaiken kaikkiaan ehkäistä asuinalueiden eriarvoistumista

taisi olla viimeksi tänä aamuna helsingin sanomissa tietoja siitä että kouluista taas vähän osa koetaan huonommiksi ja osa paremmiksi ja tietenkin sillä että pidämme huolta asuinalueiden tasapuolisuudesta on vaikutusta hyvin paljon siihen millaisia palveluja niillä asuinalueilla on

tämähän on sipilän malli sen sipilän joka puhui ennen vaaleja oppositiojohtajana ja sanoi todella moneen kertaan että nyt laitetaan taseet töihin

minä kyllä nyt haluaisin tietää miten hallitus aikoo laittaa taseet töihin

mikä minusta mukavinta on se että nyt sitten on jo konkreettisesti tässä talousarvioesityksessä ja lisätalousarvioesityksissä tekoja tämän asian puolesta

sosialidemokraatit ovat tuoneet oman vaihtoehtonsa taseet töihin ja puhemies kertaluonteisia tuloja mitä saamme käytämme kertaluonteisiin menoihin investoimalla tulevaisuuteen parantamalla lasten olosuhteita muun muassa korjaamalla homekouluja päiväkoteja kirjastoja

olen todella tyytyväinen siihen arvoisa puhemies että nyt sitten näiden lähiökotien korjaamiseen peruskorjaamiseen on tässä merkittävä lisäsatsaus

haluan vielä tähän loppuun sanoa tästä aiemmasta keskustelusta työllisyyden suhteen että on kyllä todella huolestuttavaa se että erityisesti perussuomalaiset täällä ovat puolustelleet sitä hallituksen ainoaa työllisyystoimea joka on tämä palkanalennus pakolla

edustaja zyskowicz ei varmaankaan muista esimerkiksi viime hallitustaipaleelta kun nimenomaisesti sosialidemokraatit halusivat kompensoida näitä lapsilisäleikkauksia jotka sinänsä olivat huono asia tällä vähennyksellä jonka saimme taistellen läpi huolimatta siitä että kokoomus teki kaikkensa ettei lapsiperheiden verotusta oltaisi tällä keinolla pystytty laskemaan

tämä on hyvä asia

kokoomus teki kaikkensa mutta onneksi me onnistuimme tässä kamppailussa ja saimme sitten tämän läpi

nämä ovat sellaisia varsin sympaattisia hankkeita mitä näiden kehittämisohjelmien kautta on syntynyt alueilla tyyliin ikäihmisten senioripuistoja viherrakentamista yhteisiä asukastiloja kulkureittejä ja kun näitä rakennetaan niin myös työpaikkoja syntyy kaiken kaikkiaan

edustaja zyskowicz oli sitä mieltä täällä että se että kokoomus vastoin kaikkia vaalilupauksia eläkkeensaajille eriarvoisti eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin on keskustan syy

kosteus ja hometalkoot jatkuvat edelleen se on hyvin tärkeä periaate ja tässä yhteydessä haluan kiittää hyvin vahvasti myös eduskuntaa joka on nostanut näyttävästi homeasiat omassa työssään tarkastusvaliokunnan kautta esille

tämähän oli yksi niistä kolmesta kokoomuksen linjasta

toinen linja oli se että tämä on ihan oikein mitä edustaja arto satonen täällä eräässä keskustelussa sanoi ja kolmas linja oli se että oho tulipa tehtyä väärä päätös mutta se on pikaisesti korjattava ja kyllä tässä aika monta tilaisuutta on jo ollut se korjata

olemme ottaneet kopin tarkastusvaliokunnan ohjeista ja tulen ministerinä viemään eteenpäin niitä asioita mitä tarkastusvaliokunta ja koko eduskunta on meiltä edellyttänyt

edustaja zyskowicz varmasti mielellään äänestää sdpn esityksen mukaisesti tässä ja tuskin se keskusta teitä nyt kovasti siitä rankaisisi jos näin tekisitte

nämä ovat hyvin tärkeitä asioita

puhemies

se kasvaa ensi vuonna tästä vuodesta se kasvoi tänä vuonna viime vuodesta ja se johtuu väärästä talouspolitiikasta

siitä mainittakoon erikseen mielestäni tärkeä asia eli se että siellä on miljoonan lisäsatsaus kyberturvallisuuskeskukseen eli tavallaan sinne lisätään miljoona euroa lisää muutamia virkoja lisää eli henkilöitä tulee sitten tähän kyberturvallisuudesta huolehtimaan ja tänne vahvistetaan voimavaroja

millä rahoitamme

meillä on tarkkaan laskettu vaihtoehtobudjetti

me nimenomaisesti laajentaisimme veropohjaa esimerkiksi aliverotettuun finanssisektoriin ja ottaisimme käyttöön verotuksen

siirryn puhujakorokkeelle

niin puhemies tekisimme uusia veroratkaisuja muun muassa näiden kapitalisaatiosopimusten osalta joihin liittyen muun muassa valtiovarainministeriö itse on juuri myöntänyt että siellä on kyllä reikää mitä tilkitä sitten tulevilla ratkaisuilla

nämä ovat olleet kyllä hyvin kiinnostavia rahoja eli siis kunnissa ja maakunnissa on näitä laajakaistahankkeita kovasti lähdetty kehittämään ja olemme tulleet siihen tilanteeseen että nyt on valmistumassa ihan näinä aikoina tällainen toinen väliarviointi sitten näistä hankkeista saadun palautteen perusteella

ja toki oikeudenmukaisuuden nimissä jos kilpailukykysopimus vaatii palkansaajalta uhrautumista kyllä minusta aika kohtuullista edustaja zyskowicz on silloin se että jos se pieni ihminen palkansaaja työtön eläkkeensaaja lapsiperhe osallistuu talkoisiin niin silloin on ihan oikein että esimerkiksi sieltä pääomatulosta voidaan maltillisesti pari pinnaa lisää ottaa voidaan miljoonaperintöjä hieman enemmän verottaa

lokakuussa itse asiassa täällä eduskunnassa tulee olemaan työpaja johon itsekin osallistun jossa käydään tämän väliarvioinnin tulokset läpi ja sitä kautta tehdään sitten päätöksiä tämän hankkeen kehittämisestä saadaan käsitys tämän rahoituksen riittävyydestä

puhemies

ja kun työllisyys paranee niin sitä kautta myös meidän taloutemme paranee ja sitä kautta meidän ei tarvitse ottaa niin paljon velkaa kuin esimerkiksi kokoomus tällä hetkellä ottaa

tässä pähkinänkuoressa arvoisa puhemies

mehän olemme usein kurkistaneet sitä velkakelloa tai velkaympyrää josta näkee että lähihistorian suurin velanottajahan on nimenomaan kokoomuspuolue

mitä tulee sitten perussuomalaisiin niin kyllä minä totean täällä että kyllä se vastuu täytyy silloin kun hallituksessa istutaan kantaa myös omista teoista niin siitä eläkkeensaajien verotuksestakin

ihan samalla laillahan perussuomalaiset hyväksyivät bensaveron korotuksen ja sen että autotallitkin pistetään energiatodistuksen piiriin puhumattakaan nyt kreikka tukipaketeista

tässä puhemies vähän vielä iltamyöhään lisäkeskustelua ja kiitos edustaja zyskowiczille siitä kun annoitte mahdollisuuden avata näitä opposition vaihtoehtoja vähän laajemmalti

kyllä minä kehottaisin perussuomalaisia miettimään sitä asiaa että jos ihan oikeasti haluaa maailmaa muuttaa paremmaksi paikaksi niin kyllä silloin täytyy tulla ja ottaa vastuuta

minä kehotan teitä vielä kerran miettimään esimerkiksi sitä mitä muutosta konkreettisesti sosialidemokraatit saivat aikaan suhtautumisessa näihin eurovelkamaiden tukijärjestelyihin

hallitusohjelma toi muutoksen entiseen löysään politiikkaan

hallitusohjelman myötä toteutui esimerkiksi tässä kreikka kakkosessa vakuusjärjestely

se jos mikä on tällainen oikeudenmukainen vero jossa pistetään nyt joskus ne markkinavoimatkin maksamaan jotain ettei se ole aina se veronmaksaja joka maksaa kaikki viulut näistä kasinokapitalismin peleistä